elinkeinorakenteista ja monista muista syistä johtuen ne ovat erilaiset eri maissa ja näin oma joustavuus maiden osalta toimisi paremmin

me olemme tehneet elvytyspaketteja

niitä tehdään tässäkin budjetissa ja lisäbudjetissa tehdään lisää

sitten on tämä yritystukipuoli jossa nyt myöskin lisätään niin kuin edellisenä vuonna ja sitäkin edellisenä vuonna tesille tekesille finnveralle valtuuksia edustaja pekkarinen valtuuksia ei välttämättä suoraan rahaa ja avustuksia ja sitten toisaalta vientiin

meillä talousvaliokunnassa käytiin keskustelua ja annettiin lausunto päästökauppakauden muutoksista

kysymys kuuluukin miksi lakia ei ole rajattu ainoastaan työpaikkoihin joista työmarkkinajärjestöt ovat oletettavasti olleet kiinnostuneita tukiessaan tätä esitystä

millä keinoin me saisimme lisää tuotteita lisää yrityksiä sinne vientimarkkinoille jotta me saisimme niin kuin vaikka espanjassa hyvä esimerkki huomattavasti laajemmalla kirjolla sitä vientituloa josta suomi kuitenkin elää

ajatus siitä että jotain säätöä voidaan tehdä ehkä menee niin että siirrettäisiin niitä sinne päästökauppakauden loppuun sillä ajattelen että tämä talous niin suomessa kuin euroopassakin tästä nousee ja päästöoikeuksilla se hinta sitä mukaa varmaankin kasvaa ja se toimii paremmin päästöjä vähentävänä kuin tällä hetkellä

kannatan ed

eräs huomioitava asia on myöskin se ettei laki koske ainoastaan sähköpostia vaan kaikkea ip pohjaista liikennettä kuten nettipuheluita ja pikaviestipalveluja

siis ei leikkauksia ei verotusta eikä päällekkäisiä toimintoja kun meillä tämä päästökauppamalli tässä on ollut ja on olemassa

siitä syystä tämä ajatus että tämä todellakin on tehty niille joilla jo on vielä lisää nykyisestä

lakiesitys ei siis korjaannu pienillä viilauksilla vaan nyt on valmisteltava uusi esitys avoimessa valmistelussa niin että myös yhteisötilaajan edustajat ovat edustettuina ja saatava näin asian selkeyttämiseksi myöskin arvostus valmistelulle tältä osin parannettua

mutta kun tämä sähköinen maailma yhdistyy niin näen myöskin ehkä ei kaikkien tässä salissa olevien mielestä hyvä idea nämä loistavat mahdollisuudet tulevaisuudessa myöskin viedä energiaa etenkin sähkönä jos me pystymme sitä tuottamaan oman tarpeemme yli seuraavina vuosina

arvoisa rouva puhemies

sosialidemokraatit olivat myös ensimmäisessä vaiheessa pankkien pääomitusta käsiteltäessä hylkäyksen takana ja näin olemme samalla linjalla myös tänään

olemme perusteluina silloin käyttäneet eräänä tärkeimmistä sitä että meillä ei ole takuita siitä mitenkä pääosin ulkomaalaisomistuksessa olevat pankit tulisivat kohtelemaan suomen valtion takauksen kautta kaikkia pankin asiakkaita ja mitä se voisi mahdollisesti tarkoittaa asiakkaille täällä suomessa vaikkapa lainojen irtisanomisina tai menetettyinä omaisuuksina tai ainakin ehkä asiakkaiden maksujen korotuksina

toinen syy on ollut myöskin se että meillä keskusteltiin silloin valtion edustajien mahdollisuudesta olla pankkien hallituksissa ja siinä hallituksen esityksessähän oli että vuoden päästä jos lähtee menemään huonosti

me olisimme halunneet että valtion puolelta olisi edustus näihin pankkeihin joihin vahvaa pääomitusta tehdään saatu välittömästi kun pääomitus on tehty

nyt on tehtävä kaikki se mitä on tämänkin päivän aikana puhuttu vertaamatta ja arvioimatta niitä toimia mikä on parasta on tehtävä ne kaikki

näiden perustelujen lisäksi on kiinnitetty huomiota myöskin siihen mitkä ovat meidän finanssivalvontamme tämänhetkiset resurssit puuttua näihin tilanteisiin ja seurata koska tilanteita tuntuu tulevan yhä enemmän ja enemmän viimeksi sofia pankki ja muut

tästä syystä olemme huolissamme siitä että finanssivalvonnan resurssit eivät riitä kun toisaalta vaadittaisiin yhä enemmän ja laajempaa kansainvälistä yhteistyötä niin että näitä voitaisiin yhtenäistää ja tätä tietojenvaihtoa pankkien ja finanssivalvontaa tekevien tahojen välillä parantaa

tarvitsemme panostuksia niin työelämästä lomautetuille kuin irtisanotuille sekä ammattitaidon kehittämiseen

työttömyyden nousua on huomattavasti helpompi ehkäistä kuin painaa alas jo olevaa työttömyyttä mutta ministeri vastaa niin kirjallisiin kysymyksiin kuin täällä salissa että mitään lisäpanostuksia ei tarvita

tästä syystä esitämme ja kannatan hylkäysesitystä

mutta en tiedä onko se taskusta toiseen rahan siirtäminen järkevää kun ensi syksynä tällä hetkellä lomautettuina olevat ihmiset ovat irtisanottuja ja me tarvitsisimme sen rahan muutosturvaan

sen lisäksi tarvitsisimme tukea niille nuorille joiden valmistuminen on kesken siitä syystä että harjoittelupaikkoja ei ole riittävästi

arvoisa herra puhemies

koska energiatehokkuuteen kannustaminen korkean energian hinnan avulla johtaa kilpailukykyhaittoihin on käytettävä muita kannustimia erityisesti päästökauppasektorin ulkopuolella eli kiinteistöissä ja liikenteessä

ei ole myöskään reilua eikä kohtuullista ajatella että ainoastaan ja vain uusien talojen rakentamisessa tulee energia asiat huomioitua

meillä kiinteistöihin tehdään niin julkisiin kuin yksityisiin kiinteistöihin mittavia remontteja joissa muutetaan koko lämmitysjärjestelmät jopa satoja vuosia vanhoihin taloihin

tämä käytetty energia oli kansalaisaloitteen yksi kärkiasia ja hyvä niin mutta se oli jo aikaisemmassakin lainsäädännössä

aina ei ole tietysti mahdollista sitä saada kovin tarkasti jos on esimerkiksi tilanne että siinä talossa ei ole kukaan asunut kymmeneen vuoteen niin kuin ainakaan meidän naapuritalossa ei ole kukaan ollut paikan päälläkään tai jotain muuta niin että tämmöisiä tilanteita varten pitää olla sitten joku muu järjestelmä joka tapauksessa

tämän hallituskauden viimeinen budjettiesitys on tehty todella vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jonka syyt ovat peräisin euroopan ja maailman talouden muutoksista ja epävarmuudesta

nämä energiakertoimet ovat nousseet tässä kynnyskysymykseksi ja ymmärrän että niihin tarvitaan selkeyttä

mutta myöskin pitää muistaa että niitten pohja tulee pitkälti sieltä direktiivistä niitä ei kokonaan ole keksitty täällä suomen eduskunnassa eikä edes ympäristöministeriössä

euroopan kuten suomenkin talous on elpymässä mutta hitaasti

tästä syystä suomen on kohdennettava vientipanostuksia keski euroopan sijaan kasvaville alueille aasiaan tai afrikkaan sekä arktisille alueille ja venäjälle

vaikka venäjän osalta väliaikainen tilanne tuntuukin pakotteineen hankalalle on naapurimaa suuri kasvava kansantalous ja yhteistyön tekemiseen tuhat kilometriä yhtenäistä rajaa on nyt ja tulee olemaan tulevaisuudessa

suomen elpymisen tilannetta ovat euroopan tiukan taloustilanteen lisäksi rasittaneet niin teollisuuden rakennemuutos kuin väestön ikääntyminen ja kustannuskilpailukyky jonka helpottamiseksi onneksi tämän hallituskauden aikana saatiin yhteinen maltillinen palkkaratkaisu

mutta henkilökohtaisesti en pidä siitä siitä syystä että mielestäni kuluttajan kuuluu saada tieto siinä kohtaa jos haluaa ostaa talon

suurin ongelma on kuitenkin työttömyys jonka ei pidä antaa pitkittyä vaan työvoimasta on pidettävä huolta sillä taloustilanteen ja kasvun edellytyksistä siis myös osaamisesta erityisesti on pidettävä kiinni

kun lämmitys joka tapauksessa tulee olemaan yhä suurempi osa kulutusta suomalaisissa talouksissa on tarpeellista kuluttajalle saada tietää minkälaista taloa on ostamassa

nykyisissä järjestelmissä ja laskelmissahan maalämpö on se edullisin vaihtoehto näitten kertoimien osalta ja ne ovat aika tiukkoja kun katsotaan niitä luokituksia millä sitten pääsee sinne parempaan luokkaan

onneksi nyt tehdyillä pitkäaikaistyöttömien kuntakokeiluilla ja toisaalta nuorisotakuulla on tilannetta voitu helpottaa ja erityisesti nuorten pitkäaikaistyöttömyys ei ole levähtänyt täällä suomessa niin kuin monissa muissa euroopan maissa

pieni haaste on myöskin siinä että ne ensimmäisen sarjan energiatodistukset poikkeavat jonkun verran nyt sitten luokituksiltaan näistä toisen sarjan energiatodistuksista

ja jos voi valiokunnan myötä jotakin toivoa ministeriön tulevaan valmisteluun niin tämä olisi se yksi toivomuskohta että nämä kaksi erilaista eri vuosien aikana tehtyä energiatodistusta voitaisiin katsoa yksiin niin että kuluttajalle siltäkin osin tulisi mahdollisimman selkeä kuva siinä ostopäätöstä tehtäessä mikä on sen talon todellinen energiankulutus ja minkälaisia remontteja siinä kannattaisi tehdä

tästä syystä on myös käytettävä reilusti muita keinoja ja niinpä on tämän hallituskauden kaikissa budjeteissa lisätty euroja suoraan yritysten tukiin tai valtuuksiin yritysten tukemisessa sekä viennin edistämiseen kuten tässäkin tesin tekesin finnveran finpron ja team finlandin kautta

samalla on välttämätöntä että valtio on aktiivinen myös itse elvytyksessä lisäämällä resursseja väylähankkeisiin sitoen ne nyt myöskin asuntorakentamiseen ja toisaalta olemalla myöskin aktiivinen asuntorakentamisen muissakin keinoissa

kiitos

uudenlaisena mallina on nyt lähdössä liikkeelle myös remontti oy jonka kautta julkisten rakennusten korjaaminen tai rakentaminen tulee olemaan yhä helpompaa

tästä on pidettävä kiinni niin inhimillisesti kuin siitä syystä että ostovoima säilyy ja ihmisten eläminen helpottuisi

tämän hallituksen ensimmäisessä budjetissa näkyy hyvin sosialidemokraattinen työvoimapolitiikan lähtökohta joka tähtää rakenteellisen työttömyyden torjumiseen

ensimmäinen on nuorten yhteiskuntatakuu jossa työharjoittelu opiskelu työpaja tai kuntoutuspaikka taataan jokaiselle nuorelle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa

kyllä aivan varmaa on se että kaikki ne nuoret joittenka työkuntoisuus on sellainen että he pystyisivät töihin menemään sen työn ottavat mieluummin kuin pelkän toimeentulotuen

tähän on lähdössä liikkeelle kuntakokeilu jossa toivon myöskin kotkan hakemustensa perusteella näkyvän mukana sillä meidän kunnassamme on lähes tuhat kaupungin listoilla jo kaksi vuotta pyörinyttä valitettavasti pitkäaikaistyöttömänä ollutta ihmistä

elikkä se ei todellakaan loppunut

nyt pieniä uudistuksia on äkillisen rakennemuutoksen välineeseen tullut niin että nykyisin tuki voidaan myöntää jo saman tien kolmeksi vuodeksi ja jatkokin kahdeksi vuodeksi mikä auttaa tietenkin siinä koska se yritysten etabloituminen ei välttämättä tapahdu muutamassa kuukaudessa

arvoisa herra puhemies

toinen hyvä asia on jos ajatellaan sitä ennakoitavuutta kun me tiedämme mikä toimiala milloinkin on ongelmissa että nyt sitten työryhmä on miettimässä mitenkä näitten ihmisten kohdalla se äkillinen rakennemuutos saataisiin mahdollisimman hyvin joustavasti hoidettua niin että alaa voidaan vaihtaa voidaan ehkä muuttaa voidaan kouluttautua uudelleen ja saadaan samalla sitten niitä työpaikkoja sinne alueille

yli miljardin satsaus nopeasti sekä pidemmällä ajalla vaikuttaviin toimiin oli neuvottelujen paras ja suurin osa etenkin kun se sisälsi myös uutta ajattelua peruskorjaukseen ja rakentamiseen perustettavan yhtiön muodossa johonka neuvotellaan mukaan valtion lisäksi myös kuntia ja yksityistä puolta

vielä tarvitaan mielestäni uudenlaista ajattelua rakennemuutostukien myöntämiseen

siellä olisi vielä mielestäni katsottava kuinka suurella prosentilla näitä tukia yrityksille myönnetään tai minkä kokoisille yrityksille jotta meillä olisi mahdollisimman laaja kirjo tulevien yritysten auttamiseksi

erityisesti tästä syystä on tärkeätä tehdä mittava satsaus nyt työpaikkojen luomiseksi ja tämä on mahdollista siis kehyksen ulkopuolelta

arvoisa puhemies

venäjä selonteko on toivomuksessa valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ja kannatan sitä lämpimästi siitä syystä että etenkin rajan seutu elää venäjästä

ilahduttavia ensimmäisiä uutisia kuitenkin jo pienestä kasvusta on teollisuuden tilausten kasvu alkuvuodelta

meillä on hyvät kokemukset rakennerahastojen osalta eakrn esrn enpi ohjelmien osalta ja nyt huoli on tietysti siinä että valtion rahoitusosuus on pienenemässä

pitää kuitenkin muistaa että helpotuksia tuli verotuksen kautta kehysriihessä perus ja työtulovähennysten korotuksilla sekä nyt tässä kohden kolmen alimman veroluokan inflaatiotarkistuksen täysimääräisellä tekemisellä

tarvitaan myös uudenlaista otetta ja siitä syystä valtiovarainvaliokunnan esitys miljoonan euron erillisestä tuesta t k puolelle suomalaisten yritysten etabloitumiseen venäjän puolelle on hyvin kannatettava asia

me tarvitsemme uudenlaisia keinoja hyödyntääksemme myöskin luoteis venäjän osalta uudenlaisia meriväyliä ja ehkä luonnonrikkauksia joissa suomalaisten pitää olla valmiita niin liikenneinfran kuin osaamisen ja muidenkin puolelta

hienoa tässä oli myös se että pienituloisimpien lapsiperheiden tilanteeseen puututtiin kompensoiden lapsilisäleikkauksia kohdennetulla lapsivähennyksellä

toivon että tähän pääsemme palaamaan seuraavina vuosina sillä tämä ei ole lopussa vaan vasta alussa

täällä salissa on peräänkuulutettu yhteistyötä ja opposition ja hallituksen linjariidoista riippumatonta näkemystä siitä mitenkä työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys hoidetaan

nämä kaikki verotusmuutokset lisäävät myös ostovoimaa ja ylläpitävät näin työllisyyttä sekä kaupan että palveluiden puolella

yhteistyötarjouksia on opposition puolelta tai ainakin sosialidemokraattien puolelta tehty useamman kerran mitenkä yhdessä pohtisimme mukana myöskin palkansaajajärjestöt ja elinkeinoelämä tätä työllisyys ja talousasiaa

tähän hallitus on vastannut toistuvasti ei kiinnosta jotenka on hassua että tänään sitten puhutaan miksi emme ole tekemässä yhteistyötä ja miksi emme yhdessä halua tätä asiaa viedä eteenpäin

toisen yhteistyötarjouksen hallitukselle tekivät nuorisojärjestöt nuoret esittäessään että he voisivat kataisen kanssa yhdessä pohtia niitä keinoja joilla nuorten työllisyyteen saataisiin parannusta

muistan kuinka ministeri katainen vastasi tästä aitiosta

me emme suostu siihen että nämä ovat lisäleikkausten perusteena vaan ennemminkin siihen että nyt tämä kasvupaketti nostaa tätä kasvua niin paljon että saadaan lisäverotuloja minkä jälkeen ei näitä leikkauksia tarvitse edes miettiä

mutta jo vuosi sitten on tiedetty että keinoja olisi tarvittu ja todella suurella mittakaavalla

ohjelmassa todetaan myös samalla ehkäpä jopa julistuksenomaisesti sanoisin tietenkin että kaikkia rakennepoliittisia toimia viedään eteenpäin

näistähän tärkeimpänä ovat sote joka tälläkin hetkellä taitaa olla neuvotteluissa oppivelvollisuuden jatkaminen kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen sekä eläkeuudistus joka on tällä hetkellä työmarkkinaparttien neuvottelupöydässä eläköitymisiän nostamiseksi

mitään uusia rakennepoliittisia avauksia ei tähän ohjelmaan sisällytetty vaan tärkeätä on nyt seuraavan kymmenen kuukauden aikana huolehtia että nämä kaikki ovat valmiit kun seuraava eduskunta aloittaa

tiedän että näin ei ole mutta se muotoilu antaa semmoisen viitteen että odotetaan että kattellaan nyt kun se nyt sitten siihen asti menee ja sen jälkeen voisi jotain tapahtua

se vaatii meiltä kaikilta ajattelussa muutosta niin uudenlaisten palveluiden osalta uudenlaisen infran rakentamisen osalta kuin uudenlaisen oppimis ja opetusmateriaalin tuottamisena ja ohjaamisena

näistä tilastoista muuten

arvoisa puhemies

näistä päästään hyvin eteenpäin ja pikkusen katsotaan myöskin pidemmälle tulevaisuuteen

hoskoselle että meillä saimaan kanava toimii ja palvelee kyllä varmaan parhaiten tällä hetkellä ja on rakennettu kyllä ymmärtääkseni juuri suomalaista liikennettä varten eikä naapuria silmällä pitäen

saimaan kanava on paljon paremmassa paikassa meidän liikenteemme osalta kuin se haaveiltu kanava kymijoen rinnalle jota kymijoen kohdalle ei oltaisi rakentamassa

ja se huomio että nyt ei tarvitse erikseen sopia tavaraliikenteestä matkustajaliikenteestä luotsauksesta jäänmurrosta ja huviveneliikenteestä vaan kaikki on liitetty tähän samaan sopimukseen ja tähän samaan lakiin on erittäin hyvä

tässä kohdin ministeri vehviläinen ilmoitti että heti kun on tarvetta niin rekkaparkille tulee rahat ja se rakennetaan

myös ajatus siitä että meillä on mahdollisuus kolmansista maista tulevilla huvialuksilla ja muilla liikennöidä sitten saimaan kanavaa pitkin parantaa huomattavasti meidän alueen matkailumahdollisuuksia ja uskon että löydetään myös länsi suomesta enemmän itään päin kun on mahdollista liikkua siellä puolella

no toinen asia jolla rajan ongelmia olisi haluttu selvittää on venäläisten kanssa yhdessä sovittu rekkakaista joka siellä toisella puolella on pian kohta valmis ja meidän puolellamme sitä ei ole edes aloitettu

ei voi olla niin että me teemme naapureiden kanssa sopimuksia joissa suomi jättää hommat tekemättä

kolmas alueellinen asia on kotolahden ratapiha joka aloitettiin edellisen hallituksen aikana teemapakettien rahoituksella mutta nyt sieltä puuttuu raiteet ja tämä hallitus on päättänyt lopettaa sen rahoittamisen

meillä on siis ratapiha jossa ei ole raiteita eikä tule jollei kotkan kaupunki jonka verotulot voitte vaan uskoa ovat näinä viime vuosina tippuneet aika lailla tuhansien ihmisten työttömyydestä johtuen niitä maksa

tämä ei voi olla hallituksen linja että aloitetaan hankkeita ja jätetään ne sitten rahoittamatta

sen takia se ei auta pelkästään että meillä on hoito ja sitä kautta alkoholiongelmiin puuttuminen vaan tarvitaan sitä ennalta ehkäisevää työtä